söderman kuvaili asiallisesti ja laajalla asiantuntemuksellaan vallansiirron ongelmakohtia joita olemme nyt suuremmissa määrin suorittamassa

kyseessä mitä rahataloudessa euroalueella ja koko globaalissa markkinataloudessa on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ollut on mitä suuremmissa määrin pyramidihuijaus pyramidihuijaus jonka avulla on kyykytetty niitä jotka asiaa eivät ole ymmärtäneet

tämä hallitus haluaa ajaa tätä politiikkaa ja jotkut ymmärtämättömät rivikansanedustajat eivät ymmärrä sitä valtavaa voimaa mikä tämän kaltaisella hallituksella tämän kaltaisissa rahastustilanteissa on olemassa

niin kuin kykypuolue kokoomus jopa ministeri pekkarisen suusta on tullut aamutelevisioita myöten julki että suurin asioitten vastustaja on sittenkin arvoisa valtiovarainministeri katainen mennään sitten mihinkä tahansa fortumiin tai windfalliin tai jotain tämän kaltaista

kun meidän kykypuolueemme ei pysty reagoimaan tässä tilanteessa niin kyllähän se nyt todistaa sitä että siinä on joku asia takana minkä takia toimitaan näin

sen takia opposition median ja suomen kansalaisista ja suomen todellisesta tulevaisuudesta välittävien ihmisten on tämän kaltaisessa tilanteessa tuotava itsensä esiin päästävä julkisuuteen ja otettava tämä asia niin vakavasti kuin ikinä voi

yhdyn tähän tietysti vähän löysään loppuehdotukseen mutta kuitenkin yhdyn siihen ihan täydestä sydämestäni ja uskon että koko se ryhmä jota edustan yhtyy tähän

valtio ja veronmaksajat pannaan jälleen seinää vasten eli maksajiksi niin kuin tehtiin aikoinaan esko ahon porvarihallituksen aikana

näin sanottiin aluksi sitten sanottiin että meille voi tulla pieni taantuma nyt puhutaan jo vähän isommasta taantumasta ja minä vain pelkään että kohta sanotaan että meillä on lama

palkkojen täytyy tippua täytyy tulla irtisanomisia yritysten täytyy romahtaa tuotannossaan ostovoimaa lähtee joka puolelta pois

uskon että tästä salista ainakin tänä iltana näyttäisi löytyvän kannatusta ja todennäköisesti myöhemminkin

tämä eläkerahoituslaitosten sijoittelu ei välttämättä ole kaikilta osin ollut turvallista ja siinä mielessä kun puhumme rahoituskriisistä meidän pitää puhua samanaikaisesti myös tästä kriisistä joka voi tulla eläkkeille

muun muassa paul krugman on puhunut tästä että jos nämä kaikki euroopan unionin maat nyt rupeavat säästämään niin tästä nimenomaan syntyy tämä deflatorinen kierre

arvoisa puhemies

vai voitteko valaista sitä mitä tapahtuu kun otetaan käyttöön nämä automaattiset sanktiot joille nyt anellaan suuntaviivoja tässä irlanti tapauksessa

skinnari kysyi mitkä ovat ne tavat kyvyt hoitaa velkaa tässä tilanteessa eussa

argentiinan tie jossa maa kieltäytyy maksamasta velkojaan sanoin että ei onnistu minkä jälkeen markkinat rankaisevat mutta maa voi päästä yllättävän nopeastikin ylös kuten argentiina on selvinnyt kutakuinkin kuiville jaloille

ainoastaan jos palkkakuri täällä pysyy tiukkana ja muualla puhutaan satojen prosenttien inflaatiosta niin siinä vaiheessa voimme saada kilpailukyvyn esimerkiksi puolaan ja viroon takaisin

mutta kysymyksiä olemme esittäneet valtiovarainministeriön edustajille ja muille jotka ovat käyneet

tosin tässä talousvaliokunnalle jätettiin aikaa ruhtinaallinen yksi tunti kuunnella asiantuntijaa kysellä ja tehdä lausunto jos näin olisi haluttu

tämmöistäkään yksinkertaista lukua joka kertoisi olemmeko me plussan puolella vai miinuksen puolella meille ei ole kerrottu

ainoa tie ulos on massiivinen setelirahoitus mutta siihen iso raha ei halua

kysyisin teiltä

arvoisa puhemies

nimittäin minä en ymmärrä sitä minä ymmärrän vaan numeroita ja täällä sanallisesti sanotaan jotta vastuut kaatuneissa pankeissa ovat vähäisiä

minä tein kirjallisen kysymyksen näistä subprime luotoista miten paljon henkivakuutusyhtiöt ovat näille laittaneet rahaa tai vahinkovakuutus ja eläkevakuutusyhtiöt ja ne ovat siellä ihan minimaaliset

minusta se on käsittämätöntä että me emme esimerkiksi tiedä mitenkä varallisuus ja velat ovat jakaantuneet suomessa minkä takia finanssivalvonnalla ei ole tällaisia tietoja edes itsellään hallussaan

tämmöiset erittäin kattavat tilastot ja se koko datamateriaali mitä tarvittaisiin tällaiseen nopea aikaiseen laskemiseen tekemiseen missä muutamassa tunnissa voidaan nykykoneilla saada vaikka minkänäköistä tietoa mahtuisi tuommoiselle ulkoiselle kovalevylle ihan kevyesti

minusta on varsin kummaa että pankeilla on paljon parempaa tietoa suomalaisten varallisuuksista ja veloista kuin esimerkiksi valtiolla jonka pitäisi yrittää pitää koko kansa valtio kasassa

millä ihmeellä me voimme yrittää estää velkakuplien syntymistä ja muuta vastaavaa jos valtiolla ei ole minkäännäköistä tietoa mitä siellä on takana

eli finanssivalvonta joutuu menemään kadulle kyselemään että minkähänlaisia varallisuuksia ohikulkijalla sattuu olemaan ja mitenkä ovat ne velkapuolet kun kaikki löytyy helposti pankkien tietokannasta

me tiedämme että islantilaiset pitivät muun muassa pankkeja viime hetkellä pystyssä sillä että pankki itse myönsi luottoja omille johtajilleen jotta nämä ostaisivat pankin osakkeita

pankki siis osti itse omia osakkeitaan velaksi loi rahaa tyhjästä näitä osakkeita vastaan

jos tämä on yleistä tietoa täällä niin miten me voimme kuvitellakaan että pankit pelaavat rehellistä peliä kertovat meille tarvittavat tiedot

me olemme itse tätä velkakuplaa ajamassa ja siihen minkä takia suomi ei ole vielä uponnut minkä takia suomi ei sukella tällä hetkellä senkään enempää on oikeastaan kaksi syytä

moraalisen vastuun pitäisi tulla vastaan siinä vaiheessa kun väitetään että ei koske suomea suomella menee hyvin suomi selviää kuin koira veräjästä ja laitetaan ihmiset ostamaan ylihintaisia asuntoja suurella luottomäärällä

täällä kuvitellaan että päästään kuin koira veräjästä kun me laitamme asuntorakentamiseen hieman potkua

jäljet näkyvät tällä hetkellä

kyllä se nyt ihan normaalijärjellä käy myöskin selville että emme me ylihintaista yhdyskuntaa tai yhteisöä eli suomea pysty ylläpitämään jos olemme samalla tehneet muutaman vuoden aikana lakeja jotka vapauttavat pääomien liikkeet työvoiman liikkeet tavaroiden liikkeet

pahoittelen jos muistan väärin mutta muistaakseni detroitissa on käymässä juuri näin että sieltä vedetään sileäksi noin puolet asunnoista ja laitetaan puistoa päälle että eivät näytä ihan niin karuilta ne tyhjät asunnot ja muu jälki mitä siellä on tämän johdosta tullut

se on kohtuullisen iso määrä jotten sanoisi

totta kai siellä oli kyykytystä ihmiset joutuivat työttömyyden kautta nöyrtymään nopeasti mutta myöskin omalla valuutalla pystyttiin pelaamaan

jos suomessa olisi vuokra asuntoja rakennettu pidetty asuntokupla poissa me olisimme voineet hyödyntää tämän muun euroopan hullunmyllyn missä velkakuplan avulla rakennettiin

meille tulee käymään kreikat

ne nousevat meilläkin kun rahoittajat huomaavat että itse asiassa alkaa olla raja lähellä että suomen eläkerahat eivät enää riitä suomi ei pysty maksamaan niitä velkojaan kun velkaantuu lisää

skinnari kertoi tuossa yhden hyvän totuuden elikkä meillä asianosaiset ovat itse asiassa esiintyneet asiantuntijoina ovatkin tietenkin asiantuntijoita mutta jotka ovat mitä suuremmassa määrin asianosaisia niin he ovat käyneet näissä pankkijutuissa valiokuntakäsittelyssä asiantuntijoina valtiovarainministeriön ja pankin edustajat

elikkä totesitte että valitettavasti sellaisiin tilanteisiin joudutaan että on kiire ja ymmärsitte toki että on erittäin valitettavaa että näin pääsee käymään

euroopan maat suurella kiireellä katainen muun muassa siellä päättivät että tässä on se hektinen piste

nämä kuplat etenevät samaa tahtia ja se teoria minkä olen kertonut täällä jo kolme vuotta sitten se pätee näissä kaikissa maissa kaikissa talousalueissa